tietysti tämä jatkoaika on hyvä asia joskin sekin tietysti asettaa sen kahden vuoden päästä siitä entisestä määräajasta tämän asian todelliseksi

sehän ei todellakaan itse asiassa sovi myöskään tämän uuden itsenäisen yliopiston itsehallinnon pariin tavallaan koko asia ei kuulosta hyvältä siinä mielessä

olimme myös kovasti huolissamme henkilöstöpolitiikasta koska se on hyvin tärkeätä tässä yhtiöittämisen myötä

tässähän valiokunta tekikin sitten lausumaehdotuksen siitä että valtio osallistuu siirtyvän henkilöstön lisäeläketurvan kustannuksiin ja että siirtyvälle henkilöstölle hankittavan eläkevakuutuksen ehdot vastaavat voimassa olevia eläke etuuksia

tutkintorakenteiden yhdenmukaistaminen on toki hyvä lähtökohta ja periaate sille että suomalainen koulutus olisi kilpailukykyinen kansainvälisesti

eduskunta hyväksyy sen käsittelyssä pöytään päätyi tiedotukseen että oikeutuksen toinen käsittely päättyy se hyväksyy vielä niin perinteisen tuen taso verotukselta voisi olla lopun käsin että vielä toisen käsittely esitellään päiviä kahdeskymmenes

tuntuu vaan ikävältä syventyä näihin koulutuksen laadun parantamisen esityksiin kun samalla emme toisaalta pysty varmistamaan edes oman yliopistotutkimuksemme rahoitusta

kyllä siellä oli suurena huolena tulevan hallituskauden panokset yliopistojen ja osaamisen kehittämiseen

vahasalolle voin sanoa että luonnos tästä osaamistasosta on tässä laissa kyllä jo täällä lopussa olemassa mutta kyllä näiden osaamistasojen kanssa vähän ymmällään on kun niitä lukee

arvoisa rouva puhemies

todellakin meillä on ihmiskauppaa koskeva seminaari nimellä ihmisyys myytävänä mitä maailman kulisseissa tapahtuu

sinne ovat tulossa eva biaudet ja venla roth niin kuin täällä taidettiin mainita ja myös poliisista rikosylitarkastaja ilkka koskimäki joka kertoo sitten poliisin näkemyksiä ihmiskaupan tilanteesta suomessa

tasa arvoselonteko olisi ansainnut käsittelyn myös sivistysvaliokunnassa mistä täällä ed

toki kaikkien valiokuntien tulee kaiken aikaa valvoa tasa arvoasioiden kehittymistä kaikissa asioissa mutta myös selonteon käsittelyä olisi mielestäni hyvä laajentaa

ehkä seuraavassa käsittelyssä jo laajennammekin valiokuntatyötä tämän selonteon puitteissa

myös naisverkostossa on viime vuoden puolellakin jo valittu painopisteeksi koulutuksen tasa arvon toteutuminen toimintasuunnitelmassa

juuri tänä aamuna kuulimme hälyttäviä uutisia siitä kuinka opettajat ovat huolissaan opetuksen tasa arvosta kouluissa joissa maahanmuuttajien osuus on suuri

opetusryhmät ovat suuret jolloin opetusta ei pystytä yksilöimään mikä taas olisi ainoa mahdollisuus opettaa maahanmuuttajia tai muita erityisoppilaita yleisopetuksen ryhmissä

pari viikkoa sitten julkaistiin myös väitöstyö jossa todettiin että eriarvoisuuden kehitys kouluissa on kasvanut ja vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa yhä siihen miten lapset koulutuksessa ohjautuvat

samoin koulut profiloituvat yhä enemmän suositumpiin ja ei niin suosittuihin kouluihin mikä lisää edelleen vanhempien valikointia ja eriarvoistaa edelleen kouluja

on ihan totta että meidän tulee kehittää muun muassa asuntopolitiikkaamme niin että pystymme huomioimaan muun muassa maahanmuuttajien määrän eri kouluissa

kovin suuri valinnaisuuden lisääminen tässä taloustilanteessa olisi asettanut suomen kunnat ja koulut hyvin eriarvoiseen asemaan

opetushallituksen tutkimuksen mukaan yhä edelleen oppimateriaalit luovat stereotypioiden mukaisia käsityksiä

koulutuksesta sukupuolten välinen epätasa arvo siirtyy helposti myös työelämään ja näkyy työelämän jakautumisena naisten ja miesten töihin yhä edelleen vaikka näin ei saisi olla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen esitys erityisopetuksen muuttamiseksi tuo paineita myös yleisopetuksen ryhmäkokojen kasvattamiselle ja siksi haluammekin turvata oppimisen edellytyksiä nyt lainsäädännöllä

me sdpn sivistysvaliokunnan jäsenet olemme yrittäneet valiokunnassakin saada lausuntoihin ja mietintöihin vahvempaa lausumaa että ryhmäkokoasiaa voisi edes tarkastella lainsäädännön kannalta

tämä on tuotu esille erityisesti perusopetuksen laadun kehittämisen yhteydessä ja nyt ryhmäkokoja on myös selvitetty opetusministeriön toimesta

jos haluamme varmistua tulevaisuuden osaajista ja kehittää huipputuloksia joihin nyt on kovat odotukset uuden yliopistolain myötä on meidän varmistettava oppimiselle vankka perusta

olisikin syytä selvittää myös ministeriön mikä oikeasti on hyvä ryhmäkoko muun muassa silloin jos ryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita

pisa mittaukset eivät kuitenkaan kerro koko totuutta sillä kuitenkin erityisopetuksen tarve on kasvanut ja kouluissa on oppilaita jotka voivat tosi huonosti

tämä kielii muutostarpeesta oppimisympäristössä

nyt kun halutaan pois leimaavasta erityisopetuksesta olisi syytä keskittyä luomaan alkutaipaleen edellytyksiä oppimiselle esimerkiksi säätämällä oikeat ryhmäkoot eri luokka asteille

vaikka koulutuspolitiikassa onkin haluttu lisätä paikallista päätöksentekovaltaa nykytilanteessa on syytä harkita opetusryhmien enimmäismäärien kirjaamista lakiin niin varhaiskasvatuksessa alkuopetuksessa kuin muussa perusopetuksessa

olisi hyvä arvioida sitä tulisiko mahdollinen yläraja asettaa kunkin oppilasmäärän keskimääräiselle opetusryhmäkoolle vai myös suuremmalle opetusryhmän koolle

arvoisa puhemies

näin kunnallisvaalien alla onkin ajankohtaista käydä keskustelua kuntien tulevaisuudesta ja palvelujen turvaamisesta jokaiselle suomalaiselle aina sieltä hangosta utsjoelle

suomalaisten peruspalvelut ovat todellisuudessa jo monin paikoin heikentyneet ja sosiaaliset erot ja terveyserot ovat päässeet huolestuttavasti kasvamaan joten soisin että oppositio ei maalaisi yhtäläisyysmerkkiä kuntarakenneuudistuksen ja synkän tulevaisuuden välille

suomalaiset ovat eriarvoisessa asemassa keskenään riippuen kotikunnasta

kunnissa luodaan suomen tulevaisuus kasvatetaan ja koulutetaan lapset ja tarjotaan jokaiselle suomalaiselle olennaiset palvelut koko elämänkaaren ajan

jos vahvistamme kuntien mahdollisuuksia kuten tällä uudistuksella on tarkoitus tehdä luomme myös tulevaisuuden palveluja annamme kuntalaisille tilaa valita asuinpaikkansa niin että he saavat yhdenvertaiset ja yhtä laadukkaat palvelut kaikkialla jokaisessa suomen kunnassa miten monta niitä sitten tulevaisuudessa onkaan

täällä ed

heinonen on tässä asiassa suuri asiantuntija kun oletan hänen opettajana tietävän opetusryhmäkoon merkityksen miksi hän ei sitten toimi sillä tavalla hallitusryhmän edustajana että voisi tätä asiaa eteenpäin viedä

nythän olisi ensisijaisesti selvitettävä juuri omassa puheenvuorossani äsken mainitsin että pitäisi selvittää mitä nämä kustannukset olisivat ja mitä ne kunnille merkitsevät jos näitä ryhmäkokoja kunnille asetettaisiin

pohjoismaissa päätoimiseen opiskeluun kannustetaan opiskelijoille itselleen maksettavalla opintotuella joka muodostuu suomessa ruotsissa tanskassa ja norjassa sekä opintoraha että lainamuotoisesta tuesta

ettemme apua jos ne

naton edustaja voidaan tehdä

arvoisa puhemies

muutoksella halutaan tukea ensinnäkin opintotuen riittämistä päätoimisen opiskelun mahdollistamiseksi mahdollisimman tehokkaasti sekä opiskeluaikojen lyhentämistä ja sitä kautta myös työurien pidentämistä

tämä on mielestäni varsin vähän joten kaikki uudistukset millä saamme opiskelijat opiskelemaan kokopäiväisesti kohti tutkintoa ovat tervetulleita

arvoisa puhemies